käsittelyssä on siis oikeusministeriön pääluokka ja pyydän edustajia keskittymään tähän asiaan

tiilikainen tol

satakaksikymmentäkolme jaa ääntä viisikymmentäseitsemän y poissa yhdeksäntoista eduskunta hyväksynyt miten

arvoisa puhemies eero kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista yhdeksäntoista kaksikymmentä ja kaksikymmentä

mitä tapahtuu omistaja ohjauksessa

pitää

se merkitään kuitenkin käytetyksi puheenvuoroksi tilastoissa

arvostan suuresti edustaja zyskowiczin teräviä kommentteja usein keskustelussa mutta nyt täytyy sanoa että edustaja zyskowiczin kirves kyllä karahti oikein isoon kiveen ja toivottavasti sitten jatkossa tulee terävämpiä kysymyksiä

pidempi ja risto savolainen tuskaksi viisi

edustaja rehula olkaa hyvä vastaus

tässähän on nyt semmoinen ongelma hyvä ministeri katainen että niin kauan kuin nämä pankit ja sijoittajat eivät joudu vastuuseen niin kauan ollaan tilanteessa että tätä laskua vyörytetään uudelleen ja uudelleen veronmaksajille ja te tulette aina uudelleen ja uudelleen sanomaan että on parempi vaihtoehto että pannaan rahaa tänne ja sitten tulette uudelleen ja uudelleen sanomaan että no emme saaneet tähän mitään ehtoja mukaan vaikka olimmekin erittäin tiukalla linjalla

sataseitsemänkymmentäyhdeksän jaa ääntä yhdeksäntoista rii poissa yksi

tämä edellyttäisi siis pääomaveroprosentin nostoa ja myös pääomatulojen verotuksen muuttamista niin että tulojen mukaan maksettaisiin suurempi vero

kyse on kauhuskenaariosta ne ovat realisoitumassa silmiemme

ne ovat tuoneet läpinäkyvyyttä ja selkeyttä puolueiden toimintaan paitsi puoluetuen käytön osalta myös tämän ulkopuolisen rahoituksen näkyvyyden osalta

merkitään edustaja hiltusen ilmoitus pöytäkirjaan

lindedebattenhalleja mutta vehviläinen esteitä viedä mut kerola ransteltu kirjasto saa kirjoittaa lankiniemi neljätoista

hän ehti olla vain vuoden tässä tehtävässä

olkoon kansa armollinen työllemme

yömestaruus

on selvää että tämä ero on protesti sille toiminnalle miten yhtiötä ilmeisesti sekä omistaja ohjausyksiköstä että liikenneministeriöstä ohjataan

eduskunnan työdistuksen mukaisesti välikysymys lähetetään juma keskus tuo valtioneuvostolle

pankkiunionia yhteisen talletussuojarahaston kustannukset tulisivat kaiken tämän päälle ja tarkkoja summia kukaan ei tiedä mutta arvioita

pentti kettusen seitsemäntoista to raise yhdeksän eikä

äänestyksessä on annetusta kaksi jaa ääntä seitsemän yksi eija tapossa kaksikymmentäkuusi vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

mäkisalo

sota on kanelia ja häntä neljäkymmentä ei osu kaksikymmentäviisi osku torro z nyt miten muka

risto saavu rapuamista naton kyvystä mäntylä arvoisa puhemies teen ehdotuksen

seuraavaksi hallituksen esityksiin sisältyvä kolmas lakiehdotus isän

ylempiarvoista henkilöä plus kaksikymmentäneljä bryssel

se olisi oikeudenmukainen ratkaisu ja tämä toisi satoja miljoonia euroja käytettäväksi siihen rahoitukseen jonka me tarvitsemme hyvinvointipalvelujen asialliseen kuntoonsaattamiseen

hallitus ei ole asteet minardin tapauksessa noudattanut käyttää omaa

idea löytää muut mäntylä yhdistetään lyödä muut juvonen rahastettiin ratsastaa tilttalainen mieli ja myyttien antoisa tsl selonteko hyväksyttäneen hyväksu

näyttäisi siltä

nimittäin kyllä kirjasto kuuluu semmoisiin peruspalveluihin joiden täytyy olla kaikkialla saatavilla ei se voi riippua siitä mitä kuntapäättäjät kussakin talousahdingossa päättävät

kristuksen

myös kirjanpito on tässä tarkastuksessa käyty lävitse ja sekin on todettu tarkastuksen kohteena olleissa puolueissa ja niiden organisaatioissa asianmukaiseksi

päivystyksen ensimmäisenä asia pulps valiokunnan täydennysvaalit toteen että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti puolustusvaliokunnan jäseneksi pekka haaviston

kiiskinä

ruoho

vuosittain ainoan osittain toisen käsittelyn estellä päiväjärjestyksen kolmas asia ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja tämän jälkeen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

turku nuorten ystävät ahdistuksen kahdeksasosia kuin myös nosturiratatunnelitupana on yhdeksäs joulukuuta pidettävään täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään

äänestyksessä

totean että myöskään arvonlisäveroasia suomessa ei ole nyt käsiteltävänä

edustaja saarakkalan puheenvuoron aikana on mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja painamalla v painiketta ja edustaja saarakkalan puheenvuoron jälkeen otetaan debatti

arvoisa puhemies teen esityksen numeron eli

toivonkin että pääomatuloveroasia otettaisiin täällä eduskunnassa vakavasti esille koska kummallista on että puhetta on paljon mutta mitään tälle asialle ei ole tämän hallituksen aikana tapahtunut

hän istuu sana tulee kahdeksi ja häntä kohden kolme ii hanna mäntylä on johanna jurvan kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

arvio talletussuojarahastoon tarvittavista koosta liikkuvat jossain tuhannen ja kahdentuhannen miljardin euron välillä on syytä muistaa että kyse ei ole kosmeettisesta talletussuojasta rahoille tulee käytyä pian sillä talletuspaon ovat ryhtymässä kaikissa

irlannin tapauksessa vielä erityiseksi ongelmaksi tulee se että irlantihan on verokilpailumaa joka ylläpitää alhaista verokantaa erityisesti yritysverotuksessa ja sitä kautta on pakottanut muitakin maita laskemaan veroja

puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun mukaisesti ennen muita puheenvuoroja puhemies myöntää vielä puheenvuorot kahden vastalauseen ensimmäisille allekirjoittajille

äänestys

se on samanlainen koko meidän sivistykseemme ja suomalaiseen kulttuuriimme ja pärjäämiseemme liittyvä yhteinen ominaisuus kuin vaikkapa peruskoulu joka sekin täytyy kaikkien järjestää jokaisen kunnan täytyy huolehtia peruskoulutuksesta

äänestyksessä on annettu

pyydän pysymään minuutin aikarajassa myös vastauksissa

huomautan että perinne on ollut se että jos on varsinaisia ehdotuksia tehtävänä tehdään ne sitten virallisen puheenvuoron kautta ja vastauspuheenvuoro on debattia aiheesta

menestyksen oletus on toki sijaan kuusi kei poissa kahdeksan kosteus kunto on se miten lukuisatkaan miten tilaa kehittelee uskosta neliöitä vasten hän joutui a

vapaavuori

sara

äänestyksen

äänestyksessä

jos tähän kyetään yhdysvalloissa vuosia kyettävä myös

sataneljäkymmentäyksi ääntä eli koriksen ii kaksi ja usa kahdeksan x on omaksunut miten muka selkoa niiden työnjaosta kettu sjöroos kuusikosta ei pyydä vasta

lentokone ja entä kun kahdeksan neljä usa kahdeksantoista kun päätökset miten

vehkaperä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

suomi on seitsemän ja häntä kohden kuusi ääntä kolme tyhjää poissa kolmetoista eduskuntaan kansanäänestyksen pirkko mattilan ehdotuksen miten tajoattelystä matti wells kolmekymmentäyksi ei pidä vasta

äänestyksessä

jos

viitamies vihtiläinen viitamies

soisin kaksi ääntä kolmekymmentäneljä ei ääntä kaksi tyhjää poissa yksitoista eduskunta on hyväksynyt

niin joo siinä oli pikkusen ministerilisää

äänestyksessä

nyt on tämä alhaisen verokannan maa

edustaja virtanen

sen jälkeen debatti

sulata kuusi tuskiaan kuuskymment yhdeksi neljä usa neljätoista eduskunta hyväksyi

wrede patten halidamu tiesi katainen kestetä virmo mirja vehkaperä voidessaan laakista

emme me sano telakkapuolellekaan että nyt tämä on loppu ja pankaa telakan portit kiinni vaan yritämme katsoa miten voidaan tehdä mahdollisimman hyvät olosuhteet sille että yritykset selviävät tämän vaikean taantuman ylitse

sataseitsemänbvyksi aina kaksikymmentäyksi ei yksi tyhjä poissa kuusi uskontoon ovat nyt meidän

äänestykses

tasaomistuksen

niikko

äänestyksessä

tässä pitää olla harvinaisen kirkkaana mielessä että kirjastopalvelut ovat se meidän kansallisen kulttuurimme todellisen lukutaitomme sivistyksemme osa josta täytyy pitää huolta ja toivon että tätä ei nyt laiteta minkään säästötalkoiden mukana menemään

edustaja pekkarinen olkaa hyvä

äänestys

viitanen

äänestys on annettu ainakin seitsemän ja meteli oli poissa kahdeksan uskontoon ovat nyt niin

nostototeutus numero kolme edusta kettusolutusmatunnelia ovat vastakkaisia tenen sinänsä tai niiden välillä sitä voiton estäminen kiovasta melusta ja toinen ehdotus kolme jo ajatusta kettusaavutus neljä ei kyllä vastaama

sota kymmenjaa häntä kuusi kuusi neljä yksi tyhjä poissa kaksi ja kaksi osku torro s